suomen kansanvaltaisia päätöksentekorakenteita on kavennettu ensin euroopan unioniin liittymisen ja sen jälkeen asteittain unionin laajentumiskehityksen seurauksena

koska sitä mahdollisuutta ei heille ole annettu joten on hankalaa käytännössä sitten puuttua mihinkään puutteisiin mitä siellä voi olla

perussuomalaiset kannattavat nyt käsittelyssä olevaa uudistusta sillä se takaa nykyistä paremmin äänten tasa arvon ja lisää siten oikeudenmukaisuutta

ahdingossa olevien joukossa on vielä erikseen joitakin kuntia joiden taloudellinen tila ja näkymät ovat niin huonoja että niiden kohdalla tarvitaan valtiovallan taholta erityistoimenpiteitä

valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksessa todetaankin hyvin selväsanaisesti kuinka ilmoitusvelvollisuuden olennaisten sisällöllisten virheiden tunnistaminen vaalirahoitusvalvonnassa on keskeinen haaste

joka tapauksessa esitetty uudistus on askel oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies

perussuomalaiset pitävät kiinni kansallisen suvereniteetin murtumattomasta periaatteesta

olen muutama viikko sitten päässyt tutustumaan nuorten työpajatoimintaan kentällä

on tärkeää että muutos nyt saadaan aikaan eikä sitä lykätä enää kauemmas tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

on hienoa havaita kuinka nuorille järjestetään kiinnostavaa tekemistä siinä vaiheessa kun he itse etsivät sopivaa opiskelu tai työpaikkaa

vain kansalla joka muodostaa muista kansoista erillisen kansakunnan on oikeus vapaasti ja itsenäisesti päättää kaikista omista asioistaan

olemme kaikki samaa mieltä siitä että julkisen sektorin tuottavuus on ongelma ja siihen ongelmaan päästään puuttumaan lopettamalla kaikki poliittiset virkanimitykset niin kunnan ylimmässä johdossa kuin alemmalla tasolla

koska siilinjärvi selkeästi kuuluu kuopion työssäkäyntialueeseen sen päivät lienevät luetut sanoivatpa siilinjärven kokoomuslaiset tai sosialidemokraatit mitä tahansa

mikäli tulevaisuudessa tätä valinnan mahdollisuutta ei ole ja uusi mediamaksu on kaikille kansalaisille saman suuruinen joutuvat nämä heikoimmassa asemassa olevat ihmiset kohtuuttoman hankalaan asemaan

on erittäin hyvä että meillä on eduskunnan oikeusasiamies ja että kansalaiset kokevat että tämä on kansan puolella ja sieltä voi yrittää saada oikeusturvaa

valitettavasti kaikille halukkaille nuorille ei ole ollut tarjolla näitä työpajapaikkoja vaan osa on jäänyt ulkopuolelle jonottamaan ja odottamaan

nämä toteutetut kuntaliitokset ovat vaikuttaneet siten että suurimmat palkankorotukset on annettu johtoportaalle ja samanaikaisesti on vaivihkaa vähennetty väkeä suorittavasta portaasta

edistämme demokratiaa kouriintuntuvimmin palauttamalla euroopan kansoilta brysselin byrokraateille siirrettyä valtaa takaisin kansallisvaltioille

pykälä koskee alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä ranskan mallin mukaisesti

ylen talouden turvaaminen kestävällä tavalla on toki tärkeää

kokoomusvetoisen kuntahankkeen taustalla on selvästi nähtävissä kokoomuksen perinteinen perusluonne varakkaiden erityisesti kaupunkilaisten ihmisten sekä suuryritysten pankkien ja ison rahan liike elämän puolueena

perussuomalaisten mielestä eu toimisi parhaiten itsenäisten kansakuntien talous ja vapaakauppaliittona

tiusanen edellä toi esille että tuskin yhtään kantelua on turhaa ainakaan siinä mielessä ettei tämä ainakin kokemusperäisesti ja subjektiivisesti olisi asianomaiselle enemmän taikka vähemmän tärkeä asia

suomessa on paljon esimerkiksi ikäihmisiä jotka eivät omista televisiota eivätkä tietokonetta ja joiden pienestä eläkkeestä mediamaksu lohkaisisi kohtuuttoman suuren osan

nämä poliittiset virkanimitykset ovat ongelma myös kunnallisissa osakeyhtiöissä säätiöissä yhdistyksissä joista äsken puhuin

meillä tulevaisuudessa tulee olemaan suuria haasteita siinä kuinka me saamme julkiset varat riittämään kaikkeen siihen välttämättömään jota yhteiskunta tarvitsee pyöriäkseen ilman että yhteiskunta velkaantuu liiaksi

arvoisa puhemies

demokratiassa vain annetut äänet vaikuttavat

kielen opetus tälle ryhmälle on tärkeintä kotouttamista ja olisin itse valmis harkitsemaan esimerkiksi suomenkielisten kielikylpyopetuksen lopettamista kokonaan ja näiden säästyvien resurssien ohjaamista maahanmuuttajanuorten suomen kielen opiskeluun

jotta kansan ääni kuuluisi paremmin parlamentin palkeille on äänestysaktiivisuuden vuosikymmeniä kestänyt hiipuva kehityssuunta saatava kääntymään

vain raha ratkaisee vain suuri on kaunista kun taas pieni ihminen on vain tilastonumero ja pelinappula

eli nämä julkisen sektorin kaikki työpaikat pitäisi saada julkiseen ja avoimeen hakuun niin että kaikilla muodollisesti pätevillä ja sopivilla kansalaisilla olisi oikeus hakea kunnallisia työpaikkoja plus kunnallisten yhtiöitten työpaikkoja ja valinta tapahtuisi oikeudenmukaisesti

siksi on erittäin tärkeää että kaikki investoinnit mitä julkinen sektori toteuttaa tehdään ne sitten rakennuksiin irtaimistoon koneisiin laitteisiin toteutetaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja siten että tätä tekniikkaa käytetään maksimaalisesti hyväksi koska joka tapauksessa tekniikka vanhenee muutamassa vuodessa

huonoa kuntapolitiikkaa on viime vuosina tehnyt myös edellinen pääministeri ja kuntaministeripuolue keskusta paras puitelakeineen ja epädemokraattisine hallintohimmeleineen joissa rakennelmissa kuntalaisten päätäntävalta on ohentunut pois omista käsistä

sen takia toivon että meillä eduskunnan oikeusasiamiehen virastossa kiinnitettäisiin huomiota myös niihin asiasisältöihin joita kansalaiset tuovat esille ongelmissaan

kuten liikenne ja viestintävaliokunta mietinnössään toteaa on tvn ja muun median käyttö usein juuri pienituloisille työelämän ulkopuolella oleville henkilöille erityisen tärkeää jo tiedonsaannin ja ajanvietteenkin kannalta

usein katsotaan vain että asia on muodollisesti käsitelty oikein mikä on tietysti ihan laillinen tapa tarkastella asiaa mutta oma toivomukseni olisi että sieltä muodollisen asiankäsittelyprosessin takaa voitaisiin löytää se mahdollinen ongelma joka ainakin koetaan siellä kipeäksi että sikäli kuin mahdollista annettaisiin asianomaisille tähän vastausta

tiedustelen onko pienituloisten maksuhelpotuksia suunnitelmissa

edustaja saarinen tässä hetki sitten ilmeisesti ei täysin ymmärtänyt mikä on perussuomalaisten näkemys näistä poliittisista virkanimityksistä

on nähtävissä että perussuomalaisten historiallinen nousu nostattaa äänestysintoa ja supistaa nukkuvien puoluetta

sen tähden on erittäin tärkeää että näitä tämäntyyppisiä oppimistehtaita pohdittaisiin saataisiinko tällä tavalla tehostettua uusien resurssien ja tekniikan käyttöä silloin kun tätä ammatillista koulutusta kehitetään

otan taas kuntakohtaisen esimerkin suur kouvolan joka puristettiin yhteen kolmesta kaupungista ja kolmesta maalaiskunnasta

ehkä se tuli epäselvästi sanottua että perussuomalaiset vastustavat näitä poliittisin perustein tehtyjä nimityksiä ja niihin liittyviä kultaisia kädenpuristuksia ja vastaavanlaisia sopimuksia mitä tässä maassa tehdään jatkuvasti ympäri suomea

arvoisa puhemies

on jopa sellaisia talousrikollisia jotka ovat osallistuneet ja osallistuvat edelleen vaaleihin ehdokkaana kunnallisvaaleissa sellaisia joilla on vanhoja tuomioita ja jotka tällä hetkellä istuvat tuomioita ja he ovat valtavan isoja kampanjoita voineet vetää sen takia että he eivät maksa yhteiskunnalle veroa he käyttävät rikollisista toimista saatua rahaa

aikoinaan aiemman eduskunnan oikeusasiamiehen tai vielä aiemman eduskunnan oikeusasiamiehen kansalaiskuulemisessa kotikunnassani keuruulla oli kysymys sitten siitä petovaarasta joka silloin petojen alkaessa levitä tuli esille

ennen itsenäisen valkealan aikana koulun rehtorin ja kunnanjohtajan välillä oli vain yksi virkaporras nyt suur kouvolassa niitä on kolme

jos et äänestä sinua ei lasketa

arvoisa puhemies

jokainen ääni on yhtä arvokas

perussuomalaisten mielestä oikeanlaista politiikkaa on se että kun valitaan henkilöä julkiseen virkaan tehtävään toimeen niin siinä tärkeintä on että otetaan huomioon henkilön taito kyky koeteltu kansalaiskunto

jatkuva osaamisen kehittäminen on myös hyvin tärkeää niille jotka ovat suorittaneet tutkintoja joten joustavuutta on todella syytä lisätä jotta pystytään ammattitaitoa ylläpitämään mahdollisimman korkeatasoisena joustavasti ja helposti

hyvä näin

perussuomalaiset eivät usko äänestysikärajan laskemisen äänestyskampanjoiden sähköisen saati verkkoäänestyksen kaltaisten konstien sinällään innostavan nuoria äänestämään

perussuomalaiset eivät missään tapauksessa olisi korottaneet arvonlisäveroa sillä se heikentää juuri kaikista pienituloisimpien asemaa kun ruoka vaatteet matkakulut vuokrat kaikki muut pakolliset menot kasvavat

tämä lakialoite on erittäin kannatettava ja on hyvin valitettavaa että se ei ole edennyt hallitusneuvotteluissa siihen pisteeseen että siitä olisi tulossa hallituksen esitys

sillä tavalla pystytään saamaan objektiivisesti tarkasteltuna paras mahdollinen henkilö julkiseen virkaan tai toimeen tai julkisia tehtäviä hoitavaan osakeyhtiöön yhdistykseen säätiöön ja niin edelleen

siinä mielessä ei ole oikein että henkilöillä jotka toimivat rikollisesti ja käyttävät sitä helppoa rikollista rahaa kampanjoihin on taivas kattona ja tavalliset palkansaajat työntekijät eivät voi koskaan vastaavalla tavalla osallistua tasapuolisesti siihen kilpailuun koska heillä ei ole sellaisia rahoja pistää tiskiin

niiden sijaan puolueiden pitää pystyä tarjoamaan selkeitä rehellisiä ja ymmärrettäviä poliittisia vaihtoehtoja

täällä on otettu esille myös yrittäjäkoulutus ja osaaminen ammatillisessa koulutuksessa

on suuri riski todella kuntasektorilla julkisella sektorilla että sinne palkataan erilaisiin tilapäisiin työsuhteisiin henkilöitä joilla on tällaista epämääräistä rikostaustaa

kuntauudistuksessa ei oteta huomioon ihmistä

lisäksi nuorella pitää olla kotoa koulusta ja kansalaisyhteiskunnasta omaksuttu käsitys siitä että äänestämällä voi vaikuttaa

nimittäin henkilöt jotka valmistuvat ammattikoulusta voisivat hyvin ryhtyä ammatinharjoittajiksi ja liikkeenharjoittajiksi ja siinä yhteydessä on hyödyllistä että heillä olisi jonkinlaiset perustiedot kirjanpidosta verotuksesta ja niin edespäin jotta he sitten helpommin myös uskaltautuisivat yrittäjyyden uralle

kun palvelut keskitetään suuriin asutuskeskuksiin ne käytännössä karkaavat kymmenien kilometrien päähän niitä tarvitsevilta kansalaisilta

perussuomalaiset kannattavat nimenomaan sitä että pieniä ja keskisuuria yrityksiä tuetaan aikaisempaa enemmän

alvin korotus heikentää myös kotimaista kulutuskysyntää mikä on riski myös näille hallituksen talouslaskelmille

siinä mielessä puolustan edelleen kampanjakattoja että myös opiskelijat työttömät pienituloiset henkilöt pitäisi saada mukaan osallistumaan vaaleihin tasapuolisesti tasavertaisesti

puhki kulunutta sanontaa lainaten

meillä on lukuisia kaupunginjohtajia kunnanjohtajia suomessa on asuntopuolen virkailijoita ja monella tasolla näitä pelkästään poliittisin perustein valittuja henkilöitä

samaten kun kuntasektorilla yksityistetään hyvin paljon palveluita se tarkoittaa sitä että lasten ja nuorten parissa tulevaisuudessa tulee työskentelemään huomattavan paljon sellaisia henkilöitä joista kunnalla ei tavallaan ole tietoa minkä nimisiä he ovat ja minkälaiset taustat heillä on

ne työllistävät kaikista eniten

lisäksi voidakseen vaikuttaa yhteiskuntamme asioihin kansalaiset tarvitsevat tietoa siitä miten asioita maassamme tällä hetkellä hoidetaan

kun nämä tuet näille pienille ja keskisuurille yrityksille oikein kohdennetaan oikeisiin uusiin hankkeisiin niin sitä kautta pystymme saamaan uusia työpaikkoja

heidän onnistumismahdollisuutensa ovat paljon heikommat sen takia että heillä on vähemmän rahaa vähemmän näkyvyyttä verrattuna vaikka johonkin talousrikolliseen joka pistää vaikka kymmeniätuhansia euroja kampanjaan ilman mitään ongelmia ilman että joutuu kiristelemään vöitä

tämä on suuri oikeudenmukaisuuskysymys yhteiskunnassa kun kuitenkin kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet tulla valituksi julkisin varoin ylläpidettäviin tehtäviin

tosiasiassa kyseessä olisi niin suuren luokan lisärahoitustarve että tehtävä on mahdoton ellemme sitten suomessa tahdo kreikan tapaan ylivelkaantua holtittomasti

hallituksen esitys kotitalousvähennyksestä sen pienentämisestä ja heikentämisestä aiheuttaa automaattisesti työttömyyttä juuri pienyrittäjien keskuudessa

saattaa olla ulkomaalaista työvoimaa ja sellaista joka työskentelee jopa harmaan talouden palveluksessa

julkisen sektorin tuottavuuteen vaikuttaisi hyvin tehokkaasti se että aina saataisiin tämä paras henkilö työmarkkinoilta valittua näihin tehtäviin

on erittäin tärkeätä että tähän kiinnitetään huomiota myös ammatillisessa koulutuksessa ja edistetään näiden nuorten liikuntaharrastuksia ja muutenkin terveellisiä elämäntapoja

tämän päivän keskustelujen pohjalta vaikuttaa siltä että meillä on varsin suuri yksituumaisuus sen suhteen että kansallispuistot ovat tärkeitä ja me tarvitsemme niitä tulevaisuudessa

sellainen olisi ehdottomasti pitänyt järjestää kun luovuttiin omasta markasta ja kun suomen eduskunta päätti hyväksyä eun perustuslain jota häveliäästi myös lissabonin sopimukseksi kutsutaan

asia on kyllä hyvä ja toivottavasti tämä lakialoite johtaa toimenpiteisiin

keskustan välikysymyksessä on toki joitakin hyviä huomioita mutta kokonaisuutena keskustan kuntapolitiikka kuitenkin saa perussuomalaisilta heikon arvosanan

jopa yrittäjänaisten keskusliitto kävi viime viikolla täällä eduskunnassa kertomassa huoliaan siitä että hallitus on kajoamassa kotitalousvähennykseen sillä se vaikuttaa kovalla kädellä heidän jäsentensä toimintamahdollisuuksiin

viranomaiset katsovat mitä lakitekstissä lukee mitä lukee viranomaisten ohjeissa ja toimivat sitten sen mukaisesti mitä on ylemmältä taholta säädetty

teijon kansallispuisto on ensimmäinen lounaisen rannikon sisämaahan sijoittuva metsäluonnon kansallispuisto joka tulee alueelle jossa uhanalaisten lajien määrä on poikkeuksellisen korkea

siinä mielessä he eivät voi käyttää siinä paljoakaan harkintavaltaa miten soveltavat vaan he tekevät lakien asetusten ja ylempien viranomaisten ohjeitten mukaisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

samaten suomen hankintalaki on myös sellainen että se hankaloittaa pienyritysten toimintaa joten siihenkin pitäisi saada sellaisia esityksiä että pienyrittäjät pääsisivät paremmin osallistumaan myös näihin julkisiin hankintoihin kunnissa ja muissa tällaisissa julkisen sektorin yksiköissä

tarvitsemme tulevaisuudessa suomalaisiin oloihin sopivan yhdistelmän sekä edustuksellista että suoraa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

rakennusvalvojat käyvät rakennustyömailla iskevät rutiininomaisesti leimansa papereihin ja moni rakentaja omakotitalorakentajakin kuvittelee että nyt todella tapahtuu jotakin aitoa valvontaa ja sitten tämä muodollinen tarkastaminen siellä rakennustyömaalla herättää turhaa luottamusta siihen että kaikki asiat hoidetaan kunnolla

tällä hetkellä valtiontalouden tarkastusvirasto on tavallaan postikonttori joka ottaa vastaan ilmoitukset eikä pysty asianmukaisesti tarkastamaan kun ei ole valtuuksia siihen

nykyinen byrokraattinen käytäntö todellakin lisää turhia kustannuksia ja vääristää tämän alan yrittäjien välistä kilpailua joten tähän epäkohtaan tulisi saada pikaisesti parannus

äsken väitettiin paljon että tämä meidän varjobudjettimme ei olisi realistinen

toivottavasti nämä aloitteet johtavat toimenpiteisiin ja nämä rahat myös myönnetään tärkeisiin kohteisiin joihin olemme niitä esittäneet

nyt näyttää pahasti siltä että kataisen hallituksen uhkaavat kuntasuunnitelmat tekevät tuosta kuntaitsehallinnon juhlavuodesta todellisuudessa sen kuolinvuoden

toivonkin että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin jotta saadaan tämä epäkohta korjattua

siihen täytyy todeta että viime vuonna sosialidemokraatit olivat laatineet oman varjobudjettinsa ja väittivät että se oli satoja miljoonia euroja ylijäämäinen

viimeaikaiset poikkeuksellisen kovat tulvat pohjanmaalla ja pohjois satakunnassa ovat hyvin osoittaneet että on syytä varata selvästi nykyistä runsaammat resurssit tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen

on tärkeää että tuleville sukupolville jossa eli

elikkä haluan kiinnittää huomiota siihen että tämä rakennustyön valvonta pitää saada jollakin tasolla henkilökohtaiseksi koska ainoastaan henkilökohtainen vastuu on todellista vastuuta

säilytetään myös näitä arvokkaita luontoarvoja ja siten on tärkeätä että saadaan kansallispuistostatus mahdollisimman monelle kohteelle

hallituksen lisätalousarviossa poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen suuntaama määräraha on mielestämme alimitoitettu

eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta sillä hallituksen suunnittelemat kunnallisen itsehallintomme perusteiden olennainen heikentäminen ja kuntalaisten palvelujen siirtäminen yhä kauemmaksi kuntalaisista eivät perustu kuntalaisten tahtoon eivätkä tutkimustiedon antamiin tuloksiin

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on hyvä ja jos se toteutetaan niin entistä useampi suomalainen saisi työtä ja toimeentuloa rehellisellä tavalla

tämmöisestä muodollisesta näennäisestä valvonnasta on enemmän haittaa kuin hyötyä koska se herättää luottamusta jota ei pitäisi herättää

tällä alueella on monisatavuotinen kulttuurihistoria ja aivan ainutlaatuinen ympäristö joten on hienoa että sitä saadaan entistä enemmän matkailukäyttöön ja ihmisten virkistyskäyttöön